eikö tämä toimi olisi nyt tässä ajassa erityisen tärkeä ja kiireinen kun lapsiperheiden köyhyys on voimakkaasti noussut

se ei myöskään kavenna terveyseroja eikä terveyspalveluiden saatavuuden eriarvoisuutta

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaki olisikin tullut valmistella samassa yhteydessä

laissa on toki hyviä tavoitteita esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnan madaltaminen ja yhteistyön lisääminen sosiaalipalvelujen kanssa

tätä pidän erittäin tarpeellisena parannusesityksenä lakiin

me tarvitsemme ehdottomasti suomeen lisää suojelualueita ja ehdotetulla kansallispuistorajauksellahan pyritään turvaamaan itämeren meriluonnon monimuotoisuutta ja tämä parantaa olennaisesti meriluonnon suojelua ja lisää merellisten kansallispuistojen määrää ja pinta alaa

lain kirjaus on kuitenkin hyvin väljä sen osalta että kunta voi järjestää näitä palveluita joten ryhmämme ehdottaa sanamuodon tiukentamista sen osalta että kunnan tulee järjestää näitä palveluja

on käsitykseni mukaan yritetty parhain keinoin yhteensovittaa erilaisten tahojen toiveet ja intressit mutta kun tätä salikeskustelua on seurannut ja etukäteen alueelta lähetettyjä kannanottoja niin herää kyllä kysymyksiä ja ihmettelyä sen suhteen mitä tässä on tapahtunut valmisteluvaiheessa kun käsitykseni mukaan poikkeuksellisen vahvasti on pyritty huomioimaan esimerkiksi ammattikalastajien edut tätä esitystä tehtäessä

tähän tarkoitukseen tulisi ohjata myös rahaa kuntiin koska ilman resursseja lakiin sisältyvät palvelujen kehittämisen hyvät tavoitteet ovat vaarassa vesittyä

erityisen hyvää laissa on myös se että tulee viivytyksettä selvittää vammaispalveluiden tarpeet ja laatia palvelusuunnitelma eli tätä niin sanottua sosiaalitakuuta laajennetaan vammaispalveluihin

on hyvä että asiakkaalle tulee oikeus terveyspalveluihin siellä kotikunnan ulkopuolisessa kunnassa jossa hän oleskelee pitempiaikaisesti kuten esimerkiksi kesämökkikunnassa

mutta koska tämmöistä ristiriitaisuutta vahvasti on niin tämä kyllä herättää itsessänikin kummeksuntaa ja ihmettelyä koska tietenkin ideaalia olisi että aina yhteisymmärryksessä saataisiin eri näkökulmat vahvasti yhteensovitettua

lakiin sisältyy kuitenkin useampiakin epäselvyyksiä ja tulkinta ja soveltamisvaikeuksia joita tässä edellä jo puhujat ovat avanneet ja myös tuossa valiokunnan mietinnössä varsin hyvin tuodaan esiin

myöhemmällä iälläkin tapahtuneen sairastumisen tai tapaturman kautta vammautuneella tulee olla oikeus avun saantiin vaikka pelkät ikääntymisen tuomat toimintakyvyn rajoitteet eivät oikeutakaan apuun

kilpailu terveyskeskusten välillä saattaa parantaa laatua mutta tuoko epävarmuus esteen esimerkiksi palveluiden kehittämiselle tai vaikkapa terveydenhuollon investoinneille

samoin hoidon ja hoivan sekä avun erottaminen toisistaan on tarpeellista mutta hieman hankaluutta tässä tulkinnassa saattaa tulla

nimittäin järjestelmät eroavat kovin paljon siltä osin minkä verran saadaan taloudellista avustusta ja minkä verran saadaan sitten palveluina tai esimerkiksi ravinto kuuluuko se vastaanottokeskuksiin vaiko ei suoraan

tämäkin on tuossa mietinnössä avattu

perusterveydenhuollon vahvistaminen oli lainsäädännön eräänä keskeisenä tavoitteena

tällaisia voivat olla esimerkiksi nykyisten avustajasuhteiden jatkaminen tai pienten lasten avustus joissakin tilanteissa tai tilanteet jolloin avustajia ei ole muutoin saatavissa

on myös haluttu ylläpitää heidän toimintakykyään ei olla passivoitu on esimerkiksi edellytetty että jokainen itse hankkii ravintoaineet ja tekee sen ruuan eikä ole annettu palveluita niin paljoa kuin joissain muissa maissa

tätä pidän hyvänä mutta samalla tulee painottaa että lakien soveltamisessa tulee aina arvioida ratkaisu vammaisen edun näkökulmasta ja soveltaa sitä lakia joka on apua tarvitsevan henkilön edun mukainen

vapaaehtoisena työntekijänä turvapaikanhakijoiden lasten parissa vastaanottokeskuksessa olen opettanut suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille samoin olen toiminut maahanmuuttajien palvelupisteessä sosiaalityöntekijänä ja meillä on kotona viettänyt paljon aikaa yksin maahan tullut pakolaistyttö

tätä esitämmekin vastalauseessamme samoin kuin sitä että on seurattava miten terveydenhuollon suunnitelma toteutuu ja puututtava mahdollisiin ongelmiin terveydenhuollon järjestämistä linjaavaa lakia säädettäessä

lain valmisteluvaiheessahan myös laitoksissa asuvat olivat tulossa lakiin mutta loppuvaiheessa heidät rajattiin tämän ulkopuolelle

lain mukaan stm laatii jatkossa thln kanssa yhteneväiset kiireettömän hoidon perusteet mikä on hyvä asia

jatkossa tuleekin mahdollistaa laitoksissa asuvillekin osallisuuden vahvistaminen yhteiskuntaan kuten tuo valiokunnan mietinnönkin henki on

heillä on todella vaikeita taustoja he ovat eläneet tosi kovaa elämää ja sen vuoksi kun me nyt lähdemme yksioikoisesti turvapaikanhakijoiden asemaa heikentämään niin helposti kyllä heikennämme myös niiden asemaa joilla on aivan aidot syyt siihen turvapaikanhakuun niin kuin täällä tänään jotkut ovat tuoneet esiin

laadun ja palveluiden saatavuuden varmistamisenhan tulee olla terveydenhuollon keskeisimpiä tavoitteita

laitoksiahan ollaan asteittain purkamassa kehitysvammaisten osalta mikä omalta osaltaan vahvistaa osallisuutta ja mahdollisuutta mahdollisimman tavanomaiseen elämään kunhan vain riittävät tukipalvelut näissä tilanteissa vaikeavammaisille varmistetaan

arvoisa puhemies

koska tässä puheaikarajoitus on sen verran lyhyt niin en pysty ihan kaikkiin tärkeisiin asioihin kiinnittämään huomiota

mutta myös laitoksissa asuvien elämänlaatua tulee voida vahvistaa esimerkiksi turvaamalla riittävä henkilökunta ja esimerkiksi sosiaalinen toiminta ja ulkoilun mahdollisuudet

yhdenvertaisuutta eri asteilla opiskelevien opiskelijoiden terveydenhuollon osalta tulisi vahvistaa

ennen kaikkea olemme kiinnittäneet huomiota opiskelijoiden mielenterveys ja psykiatristen palveluiden ennen kaikkea psykologipalvelujen saatavuuteen tuossa vastalauseessamme ja myös kuntoutuksen osalta kiinnitämme huomiota siihen että se jää hyvin vähälle tässä laissa

epäselvyyttä voi tämän lain osalta liittyä myös siihen että laitos ja avopalveluiden rajapinta ei ole aina ihan selkeä

samoin niin kuin edellä puhuneetkin ovat tuoneet jo esiin avustajien työsuhteiden ehtoja ja palkkatasoa tulisi parantaa ja vähentää nykyisin vallalla olevaa vaihtelevuutta näiden osalta

arvoisa puhemies

vammaisten avustajat tulisikin saada työehtosopimusten piiriin

siksi kiirehdimmekin järjestämis ja rahoituslakia lausumassamme sekä painotamme terveys erojen kaventamista ja terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun varmistamista

sen sijaan muutama asia jäi valiokunnassa huomioimatta minkä vuoksi me sosialidemokraatit teimme valiokunnassa vastalauseen ja muutaman pykälämuutosehdotuksen

mielestämme edellä mainittu lause tulee poistaa sillä se on ristiriidassa lain hengen kanssa jolla tähdätään henkilökohtaisen avun tarjoamiseen vaikeavammaiselle

vaikka sosiaali ja terveysvaliokunta lausuu mietinnössään ettei mitään ryhmää vaikeavammaisista ole tarkoitus kategorisesti sulkea henkilökohtaisen avun ulkopuolelle momentissa olevan muotoilun perusteella näin voi kuitenkin tapahtua

esimerkiksi autistinen tai vaikeasti kehitysvammainen henkilö voi säädöksen vuoksi kokea aiheetonta syrjintää

haluammekin siis selkeyttää tätä pykälää esimerkiksi tuettua päätöksentekoa ja kommunikaatioapuvälineitä käyttävien aseman turvaamiseksi

tästä syystä esitämme pykälää muutettavaksi

toinen kohta ja ehkä keskeisin muutosesityksemme suhteessa hallituksen esitykseen liittyy vammaisen henkilökohtaisen avun järjestämistapaan

haluammekin vahvistaa vammaisten itsemääräämisoikeutta ja mahdollisuutta valita järjestämistapa ja sen vuoksi esitämme tähän pykälään muutosta jonka mukaan kunnan on järjestettävä henkilökohtaista apua vaikeavammaisen henkilön hakemalla tavalla ellei tätä ole erityisestä syystä pidettävä vaikeavammaisen edun vastaisena

he ovat saaneet alkunsa esimerkiksi hedelmöityshoidoilla ja tässä tilanteessa lapsella on tyypillisesti kuitenkin vain yksi juridinen vanhempi hänet synnyttänyt äiti

ehkä kaikista suurin huolemme liittyy kuitenkin tämän lain toteuttamisessa siihen varattujen resurssien liian vähäiseen määrään

nykyisin toisella niin sanotulla sosiaalisella vanhemmalla ei ole mahdollisuutta tulla lapsen vanhemmaksi vaikka hän käytännössä on ollut mukana lapsen elämässä munasolun hedelmöittymisestä lähtien ja kantanut oman vastuunsa lapsen asioitten hoitamisesta ja kasvatuksesta

henkilökohtaisen avustajapalvelun saamisessa ylipäätänsä kuin myös riittävien tuntimäärien tarjoamisessa avustettavalle on tällä hetkellä suuria kuntakohtaisia eroja ja puutteita

lapsen etu kiistatta vahvistuisi mikäli hänellä olisi mahdollisuus saada toinen vanhemmistaan myös virallisesti vanhemmakseen kuten tässä laissa esitetään

siten rahoitusta ei ole tarpeellisessa määrin turvattu

rekisteröityjen parisuhteiden tilanteessa jossa toinen puolisoista esimerkiksi kuolee ei todella tällä hetkellä ole perintöoikeutta tai jos pariskunta eroaa niin esimerkiksi tapaamisoikeudet eivät ole samanlaisia kuin muissa tilanteissa joten pidän kyllä tätä lakiesitystä erittäin tärkeänä ja kannatettavana lapsen etua vahvistavana

itse olisin kyllä valmis laajentamaan tätä adoptio oikeutta myös muutoin

nimittäin kun adoptiot aina perustuvat adoptiovanhempien sopivuuteen huolelliseen selvittämiseen ja harkintaan niin ei minun mielestäni ole löydettävissä mitään syytä sulkea pois naispareja ja miespareja mahdollisten adoptiovanhempienkaan joukosta

vaikeavammaisten henkilökohtaisen apujärjestelmän toteutuminen subjektiivisena oikeutena täytyy varmistaa siten että valtio osallistuu kustannuksen kattamiseen nykyistä suuremmalla osuudella

tähän liittyvä lausumaesitys sisältyy vastalauseeseemme ja sdpn vaihtoehtobudjettiin sisältyy valtionosuuksien merkittävässä määrin suurempi summa juuri tämän lain toteuttamiseen kuin hallitus siihen ohjaa

pidämme lakia näillä täsmennyksillä erittäin hyvänä ja tarpeellisena ja tärkeänä ihmisoikeusaskeleena kohti vammaisten yhdenvertaisempaa ja väljempää elämys

nyt edustajan täydempää elämää

anneli kiljunen avasi hyvin tätä lakikokonaisuutta ja toi samalla esiin myös sdpn vastalauseen tähän liittyen joka siis lähinnä keskittyy siihen että lastensuojelutyöntekijöiden määrää tulisi lisätä ja siihen liittyen meillä on myös esitetty sitten lausumaehdotus

sitten juuri tämä että on paljon epäpäteviä työntekijöitä hoitamassa tehtäviä on sellainen ongelma johon kyllä pitäisi löytää pikaisesti ratkaisuja

erityisen hyvää tässä laissa on että pyritään taas lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä palveluita vahvistamaan ihan tällä pykälän sanamuutoksellakin mutta se ei toteudu ellei siihen oikeasti ohjata myös lisää resursseja ja saada niitä palveluparannuksia aikaan varhaisen tuen palveluiden piirissä

eli olemme huolestuneita siitä johtaako tämä pykälä lastensuojelutarpeen arvioimisesta siihen että tahot siirtävät vastuuta lastensuojelutyöntekijöille yhä enemmän

eli ilmoituskynnyksen madaltaminen ei saisi merkitä sitä että peruspalvelut käyttävät lastensuojeluilmoitusta entistä herkemmin ja sen varjolla tavallaan väistävät sitten velvollisuuden kyseisen lain kohdassa tarkoitettuun tukeen mitä tulisi laajasti peruspalveluissa saada

salolta sitä minkä vuoksi näette sisäisen adoption oikeutetuksi mutta ulkoiseen adoptioon suhtaudutte kovin kielteisesti

mikä on se ero näiden kahden asian välillä teidän mielestänne

ojala niemelä tässä edellä toisin sen esiin että ensinnäkin henkilöstön määrää ollaan tässä samassa yhteydessä vähentämässä joten palvelukyky ei kyllä parane sillä tavoin että henkilökuntaa vähennetään ja tehdään vain suurempia alueita

koska tämä toti hankekin on vasta ihan alkuvaiheessa jossa tätä teknistä järjestelmää ollaan luomassa niin on kyllä kummallista että nyt uudistusta viedään näin nopealla tahdilla eteenpäin ennen kuin edes nykyinen tekniikka toimii riittävässä määrin

arvoisa puhemies

se parantaa varmasti lasten asemaa silloin kun he vanhempiensa kanssa äidin kanssa yleensä ovat vankilassa

tällä hetkellä todella ovat lapset olleet äitiensä kanssa siis vielä toistaiseksi paljuselleissä ja hyvin perinteisessä vankilaympäristössä vaikka siellä sitten päivähoito osasto on ollutkin

oikeusasiamieskin on vaatinut että lasten olot pitää saada lapsen edun mukaisemmiksi vankilaympäristössä ja sikäli tämä muutos on äärimmäisen hyvä ja on hyvä myös että paljuselleistä on siellä vankilaosastolla päästy nyt vihdoin eroon

eli jatkossa siis lapset ovat vanajan avovankilassa mutta tutkintavangit ovat kuitenkin hämeenlinnan nykyisessä naisvankilan osastossa jossa olosuhteet ovat vielä hyvin laitosmaiset vankilamaiset

kiinnitänkin huomiota siihen ja toivon että jatkossa voitaisiin kehittää myös olosuhteita koska eivät ne olosuhteet siellä perinteisen vankilan puolella nyt sitten jatkossa tutkintavankien lasten osalta kylläkään ole lasten asemalle sopivia

eli kun jatkossa sinne tulee viisi lastenhoitajaa ja kaksi ohjaajaa niin on ehkä syytä jatkossa miettiä pystyykö tämmöinen henkilöstörakenne vastaamaan niihin tukitarpeisiin mitä on näillä perheillä joilla on usein kovin monenlaisia haasteita siinä elämässä ja arjessa

jo ihan siitä edellisestä lastensuojelulain muutoksesta jossa muun muassa asetettiin aikarajat lastensuojelutarpeen arvioinnille monet kunnat ovat kyllä todenneet ja tuoneet esiin sen faktan että näitä aikarajoja ei pystytä vielä täyttämään mikä on hyvin valitettavaa

aivan näin henkilöstön siirtymisessä on isoja kysymysmerkkejä

vaikka tässä koko ajan on väheksytty tämän paikallistuntemuksen merkitystä niin kyllä on vain niin että ihmiset hädän hetkellä eivät osaa aina kertoa edes tuttua osoitetta

eli silloin paikalliset ihmiset ymmärtävät mikä paikka on kyseessä mutta ei sitä kyllä sieltä turusta osata hämeen osalta tietää puhumattakaan lapista niin kuin tässä edellä on hyvin tullut esiin

en malta vielä muutamaa sanaa olla sanomatta tästä vankilassa olevien lasten tilanteesta koska hämeenlinnassa josta olen kotoisin on tämä naisosasto tällä hetkellä ja sen takia olen aika paljon koettanut seurata sitä tilannetta